erilaiset kulttuuritaustat omaavat valtiot ovat suhtautuneet eri tavoin yhteisvaluuttaan eikä käytössä ole ollut kunnollista valvontamekanismia jolla olisi seurattu jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa

ekonomistit luonnehtivat nykytilannetta sanoen että nyt korjataan niitä valuvikoja joita tehtiin euroa ja talousliittoa perustettaessa

unionin taantumasta tulee väkisinkin pitkä koska euroopan unionissa supistuvan kulutuskysynnän vaikutukset alkavat tuntua myös kaukoidän maiden teollisuustuotannon hiipumisena

tukiessamme maata jonka rikkain kansanosa maksaa vähemmän veroja kuin köyhät on vaikea kuvitella miten tukea antanut maa saa perityksi saatavansa takaisin

hallituksen esitys lento ja meripelastusyhteistoiminnasta arktisilla alueilla koskee valtioiden välistä sopimusta nimenomaan ihmishengen pelastamisesta napapiirin pohjoispuolella

on hyvä että tämä sopimus ja lainsäädäntö saatetaan voimaan koska on kyse myös laajasta ja harvaan asutusta alueesta pohjoisessa jonne on tulossa tulevaisuudessa varmasti lisääntyvää teollisuutta niin kuin täällä salissa on paljon keskusteltu

ei tietenkään tässä ole mahdollista lausua muuta kuin ihmishenkien pelastamisesta niin kuin sopimus kuuluu mutta mielestäni on syytä muistaa millaisessa riskiyhteiskunnassa elämme

toki suomi on mukana ympäristöriskien torjunnassa kansainvälisin sopimuksin mutta silti toivoisin että jatkossa valtiot kiinnittävät huomiota sekä ihmishenkiin että ympäristöasioihin vaikkapa samassa sopimuksessakin sillä ympäristöstähän ihmisen elämä loppujen lopuksi on kiinni ja tämä pohjoinen niin kuin tässä on moneen kertaan tänä iltana mainittu on se kasvava alue myös teollisuuden osalta

arvoisa puhemies

hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suositusten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa

demokratiassa vaaleilla valittu kansanedustaja joutuu jopa näihin hätähuutoihin usein vastaamaan voimattomuutensa tuntevan hätääntyneen oikeudettomaan tilaan joutuneen kansalaisen yhteydenottoon

se ei kuitenkaan takaisi oikeusturvan toteutumista välttämättä sillä viroissa olevat käyttävät helposti toimivaltaansa jokaisen oikeusasteenkin tekemissä ratkaisuissa

arvoisa puhemies

tuntiessaan joutuneensa oikeudettomaan tilaan kansalainen voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle

ratkaisut osoittavat ettei viranomaistoiminnasta jätetty kantelu ole johtanut kertaakaan syytetoimiin mutta kuten sanoin langettavia tuomioita meille tulee juuri ihmisoikeustuomioistuimesta

herää kysymys onko suomen kansan lautamiesjärjessä pysyvä vika vai pitäisikö ratkaisuntekijöiden puolueettomuus kyseenalaistaa

eun oikeusasiamiehenäkin toiminut ex kansanedustaja jacob söderman jätti kirjoituksen perusteella kirjallisen kysymyksen otsikolla oikeuslaitoksemme vakavat epäkohdat

toukokuussa itä suomen yliopistossa hyväksyttiin zacharias sundströmin rikos ja prosessioikeuden alaan kuuluva tuomarin harkintaa rikosasiassa käsittelevä väitöskirja oikeuslaitos suosii tutkitusti valtiota

lisäksi voimassa olevien lakien tinkimätön tulkinta ja noudattaminen vähentäisivät kanteluiden määrää tuomioistuinten työtä ja jutturuuhkat purkautuisivat samoin tarve viedä juttuja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi ja koko euroopan ihmeteltäväksi

oikeusvarmuuden vaarantumisen syyksi ei kelpaa henkilöstöpula

rahapula ei saa johtaa oikeusvarmuuden heikentymiseen

kokoomusvetoinen letkut irti politiikka puolustusmenoissa on parhaillaan meneillään

varuskuntien lakkauttamistarpeen selitetään johtuvan ikäluokkien supistumisesta eikä talouden tasapainottamisen pakosta puhumattakaan puolustusvoimien ylivarustelusta tai aluepolitiikasta

ei ole iso asia jos it rykmentti siirretään hyrylästä parolaan kun sen tehtävänä on edelleenkin helsingin puolustaminen ja puolustuksen kannalta välimatka on uskottava mutta pohjois karjalassa aika ja matkaetäisyyksien suhteen tilanne on toinen

selkeään karjalan aluepolitiikkaan ei vedota eikä siihen että kunnan talous perustuisi varuskunnan läsnäoloon eikä varuskunnan sijaintipaikka olekaan aluepoliittinen vaan maanpuolustuksellinen tarve ja ratkaisu

on vaikea havaita miten leikkaamalla kehitetään harvaan asuttujen seutujen puolustusta työllisyyttä tai yhteiskuntarakennetta teolliseen tuloja hankkivaan suuntaan siis kansantalouden vahvistamiseksi

ovatko pienestä soittokuntayksiköstä muodostuvat säästöt todellakin niin merkittävät että niiden alasajoja täytyy toteuttaa esitetyssä laajuudessa

olemme riistämässä eri tilaisuuksiin osallistumaan kykeneviltä maanpuolustusjärjestöjen veteraanijoukoilta jäljellä olevat palkitsevat juhlahetket puhumattakaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöistä

supistuvat resurssit ja suuri varusmiespalvelun keskeyttäneiden joukko osoittavat että palveluun kelpaavat ainoastaan niin sanotut parhaat nuoret jolloin asevelvollisuuden suorittamatta jättäneillä on muita suurempi syrjäytymisvaara

tämä koulutustehtävän mopen osalle jääminen on harmillista maassa jossa ylpeilemme korkealla koulutustasollamme

siis sillä rahalla olisi säilytetty ainakin kaksi lopetettaviksi aiotuista varuskunnista

kunhan metsäteollisuus toipuu tästä lamastaan ja on ilmeistä että he ovat ryntäämässä tuonne bioenergiapuolelle niin suomalainen metsä on haluttua tavaraa

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministerille esityksestä ja vielä tästä ajankohtaiskatsauksesta liittyen isis järjestön toimintaan ja niin kuin mainitsitte on suunnitteilla yhdysmiehen lähettäminen

isis järjestöllä näyttää olevan kyky rekrytoida riveihinsä muista maista taistelijoita ja tähän liittyen kun kanavana on internet tuleeko myöskin painotusta sinne puolelle

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi on kommentoitava edustaja mäkisalo ropposen mietteitä siitä mitä on ahneuden määrä ja yritysjohtajien palkitseminen tässä tilanteessa jolloin me elämme velaksi ja pidämmekö me tällä velkarahalla yllä korkeampaa elintasoa kuin mihin meillä on varaa ja minkä verran tästä velkarahasta menee sitten näitten yritysjohtajien palkkaamiseen

valtiovarainministeri pohti päivällä puheessaan sitä mikä on voivottelun ja vaihtoehtojen suhde opposition puheenvuoroissa

mikä on eläköityvien poliisien poistuma työmarkkinoilta

ensimmäisenä haluan tuoda vaihtoehtobudjetissa ja ryhmäpuheenvuorossa esiin tuodun energiakauppataseen vajeen elikkä kotimaisten työpaikkojen lisäämisen kotimaisen uusiutuvan energian avulla

ylipäätään myöskin laskeva lukumäärä näyttää olevan myös henkilöstömäärissä ja tutkintotavoitteissa pelastusopistossa ja poliisiammattikorkeakoulussa

ei voi olla niin että fossiilinen tuontienergia painaa energiakauppatasettamme alas

talouden kasvun edellytykset tulee turvata hyvinvointivaltion edellytykset tulee turvata hyvinvointivaltiomme tulee saada mielestäni jatkaa hyvällä pohjoismaisella mallilla joka on luonut maahamme korkean sivistystason terveystilan työllisyyden yhteiskuntarauhan mutta uusi kasvu lisätyöllisyys ovat todella haasteita tässä talouden taantumassa joka on euroopan tasoinen ja globaali eikä meidän tule ampua enempää omaan nilkkaamme tai molempiin nilkkoihimme tai jopa polviimme ellemme ala tekemään isänmaallisempaa talouspolitiikkaa

samalla tahdon muistuttaa hallitusta laatimastaan biotalousstrategiasta jonka perusteet mielestäni eivät voi olla täällä raitiovaunuliikenteen varrella vaan kaupunkeja ympäröivissä maakunnissa

metsäperusteinen biotalous on monessa keskustelussa tunnustettu tulevaisuuden kasvualaksi monine eri korkean jalostusarvon tuotteineen

siksi haluan puhua energiataloudestamme ja siihen on saatava kirkkaaksi tavoitteeksi kotimaisen uusiutuvan energian osuuden lisääminen

tätä varten minun on täysin vaikea ymmärtää tässä vaiheessa mitä talousarviossa on esitetty muun muassa kotimaisesta energiasta

tuontia korvaamalla yksiselitteisesti käännämme vaihtotasetta ja voimme nopeastikin luoda uusia työpaikkoja näin ja nämä työpaikat vahvistavat alue ja paikallistalouksien asemaa

onko nyt menty metsään jonka olisi pitänyt saada rauhassa kasvaa tilavuutta ja tuottaa sitä kautta suomen taseeseen lisää omaisuutta

hallituksen keskittämisvimma vain tuntuu jatkuvan

kokoomuslaisen pääministerin pääideologina näyttää olevan tutkija himanen joka on vuosia toiminut muun muassa tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijana ja siten myös edellisten ja nykyisen hallituksen keskittämisen taustavoimana

meidän on syytä pitää huolta elintarvikeomavaraisuudestamme

meidän elintarvikekauppataseemme on myös noin kolmisen miljardia negatiivinen

muistutan siitä että elintarviketuonti tapahtuu itämeren yli ja itämeri on saamassa kuljetuksille lisärasitetta rikkidirektiivin myötä

olen aivan samaa mieltä mutta yhtäkään kunnan tehtävää ei ole vähennetty mutta valtionosuuksia on leikattu elikkä kuntien tulopohjaa on vähennetty samalla kun muutoinkin verotulopohja on niukkenemassa

samaan aikaan on tulossa myöskin maatalouden hallinnonalalle budjettiin liittyviä esityksiä jotka tulevat lisäämään byrokratiaa ja sitten luonnonsuojelumme tai tällainen tietynlainen maatalouden osa on lähinnä museoivaa

sitten toinen kysymys kuuluu tuohon mitä hallitusohjelmaan on kirjattu myöskin elikkä hankintalaki ja sen hyödyntäminen ja erityisesti sitten taisi olla sosiaali ja terveyspalveluiden kohdalla joustavasti

kuntataloudesta on todettava myöskin mitä karua luettavaa on talousarviokirjassa elikkä kuntien talouden todetaan edelleen jäävän alijäämäiseksi

meille on tulossa rakenneuudistus jolla on luvattu säästöjä leveämpiä hartioita kustantaa näitä palveluja mutta sitä rakennetta vielä ei ole elikkä kuntien ja julkisen sektorin velkaantuminen jatkuu

kuntien verotulopohjan on todettu kasvaneen vain veroja kiristämällä elikkä ei ole saatu aikaan niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia joilla kunnat olisivat itse voineet vahvistaa tulopohjaansa muun muassa panostamalla elinkeinoelämänsä kehittämiseen

olen sitä mieltä että tarvitsemme sote uudistusta mutta sitä ei lähdetä tekemään rajoja siirtelemällä vaan lähdetään tarkastelemaan niitä tehtäviä mitä on annettu

se on totta se on haaste

valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut aivan tuoreen raportin joka tuolla kaarikäytävällä on ja siellä on asetettu haasteeksi suomen valtiolle lainaan tästä sitaatin

jos ja kun leikkauslistoja meiltä pyydetään siihen tarvitaan todella painokas arvokeskustelu

tässä mielestäni nimenomaan korostuu se miten meidän hallintomme olisi sellainen aineeton pääoma joka tuottaa sitten lisäarvoa suomalaiselle taloudelle

lopuksi otan saman asian mitä edustaja mustajärvi otti

budjetissa on kyllä varattu varoja kahden kansallisen kielen tukemiseen mutta mahdollisesti ollaan leikkaamassa saamen kielen elvyttämiseen tarkoitettuja varoja

suurista summista ei ole kyse mutta suuresta periaatteesta

olen sanalla sanoen hämmentynyt talousarvion sisäministeriön alan kehyksestä jossa useassa kohdassa todetaan poliisien määrän väheneminen laskettuna aivan henkilötyövuosina

arvoisa puhemies ööö tämä oli tarvis peruttuna vaikka se oli ihan ytimekäs puheenvuoron

pahoittelen nyt sitten että pyysin tämän puheenvuoron mutta toisaalta kyllä oppositiolle täytyy minun mielestäni myöntää myöskin tilaisuus esittää oma rakennepakettinsa ja niin kuin tiedetään täällä on paljon mietintöjen esittelyjä myöskin emmekä me sille oikeastaan mitään voi missä tahdissa sitten hallituksen esitykset ovat tulleet

hätäkeskusuudistuksessa todella olen itsekin huolissani siitä miten osoitetietojärjestelmät saadaan tässä kuntauudistuksessa toimimaan koska ongelmia niissä on ollut

kun meillä on edelleen haja asutusalueita ja näyttää siltä että lisää tulee niin miten ensivastetoiminta taataan jatkossa

tämä kehitys on jatkunut monta vuotta